kyllä tämä on tietenkin pohjoisen kansanedustajalle hirvittävän iso kysymys

on ensiarvoisen tärkeää että nyt säädetään tarkkaan eri valtioelinten toimivaltuuksista ja vastuista erilaisia tilanteita varten että ei pääse syntymään tilanteita joissa apua tulisi antaa tai pyytää mutta lainsäädäntö joiltain osin sen estäisi

mutta sitten on pakko kyllä ihmetellä sitä että niitä vaihtoehtoja on tietenkin hyvä pohtia ja mielenkiinnolla käyn keskustelua niistä

vaikka nyt onkin käsittelyssä tämä toimilupamenettely haluan myös tässä vaiheessa tuoda jo esiin sitä keskustelua ja niitä ajatuksia ja pohdintoja mitä tähän postin murrokseen liittyy etenkin maaseudulla ja pitkien etäisyyksien alueilla

onko se se että lopetetaan puukauppa tehdään tällainen tytäryhtiö vai kuinka moderni sitten tällainen jonkinlainen erillisliikelaitos voisi olla

hallituksen esityksessä päätöksentekomenettelystä korostuu eduskunnan rooli silloin kun suunnitellaan sellaisen avun antamista tai vastaanottamista johon sisältyy sotilaallisia voimakeinoja

kun ministeri on paikalla haluaisin kysyä mikä nyt on tämä kuntien verotulokertymä koska sehän herättää pohjoisessa huolta ja koska niistä tulee julkisia laskelmia valtiovarainministeriöstä

mielestäni posti on edelleen lähipalvelu siitäkin huolimatta että digitalisaatio on muuttanut sen luonnetta ja on vähentänyt välimatkan merkitystä postipalveluissa

silloin valtioneuvoston on kuultava eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa tai erityisen vaativissa tilanteissa annettava eduskunnalle selonteko

lisäksi tasavallan presidentin rooli korostuu ulko ja turvallisuuspoliittisesti merkittävissä sotilaallisen avun antamisen tai vastaanottamisen tapauksissa

postilain kokonaisuudistuksen taustalla ovat tietenkin juuri tämä sähköistyminen ja ymmärrettävästi se että kannettavan kirjepostinkin määrä on vähentynyt ja sitä kautta tehnyt kirjepostin liiketoiminnalle postin alalla hallaa

on myös tärkeää että erikseen säädetään kiireellisestä menettelystä jotta suomi on myös varautunut vastaamaan äkillisiin vakaviin turvallisuusuhkiin

kiireellisyysmenettelyssä soveltamisala rajoittuu tilanteisiin suomen ja eun tai eu maiden välillä tai suomen ja muiden pohjoismaiden välillä

mutta näissä kiireellisissäkin menettelyissä täytyy kyllä pitää se vahva parlamentarismi mukana niin kuin esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja puheenvuorossaan totesi

ja samoin kuin tässä salissa on keskusteltu vaikkapa tästä vapaaehtoisuudesta niin on aivan selkeää että asevelvollisten ja reserviläisten osalta sen täytyy pohjautua vapaaehtoisuudelle ja tietenkin aina kun kysymys on kansainvälisestä toiminnasta toivottavaa olisi että koko aluetta koskisi sitten vapaaehtoisuuden pohjalta toimiminen

suurimpana huolenaiheena tässä postilain uudistuksessa on kuitenkin palveluiden saatavuus

tällä hetkellä yleispalveluvelvoite takaa että kaikkien kuluttajien ja yrityksien saatavilla on kirje ja postipakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen

tämän täytyy olla hinnaltaan kohtuullista ja myöskin saatavilla kohtuullisesti ja tasapuolisin ehdoin ja kirjepalvelujen osaltahan sen täytyy tapahtua viitenä arkipäivänä viikossa niin kuin täällä on jo puhuttu

suomella ei kuitenkaan ole ollut lainsäädäntöä sotilaallisen tai muun kansainvälisen avun antamiseen ulkomailla muissa kuin kriisinhallintatehtävissä

samaten postilla täytyisi olla toimipisteitä jo nykyisenkin lain puitteissa jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja siten että asiointimatka on kohtuullinen eli vastaa niitä tavanomaisia käsityksiä asiointimatkan pituudesta

ranskan tapauksessa suomen apu onnistuu kriisinhallintalainsäädännön puitteissa mutta tarvitsemme toimivan lainsäädännön myös muuntyyppisiä avunpyyntöjä varten

ne ovat hyviä periaatteita ja toivon kyllä että nämä kuljetetaan mukana myös tässä postilain uudistuksessa vaikka digitalisaatio tuo siihen omat uudet näkökulmansa

siksi olikin huojentavaa kuulla että ainakaan tällä lainmuutoksella ei olla heikentämässä yleispalvelun asemaa ja toivottavasti ei sillä kakkosvaiheenkaan lainmuutoksella

kuitenkin tilanne on jo nyt se että monessa kunnassa tai maakunnassakaan ei enää toimi postin omaa toimipistettä vaan postipalvelut on sijoitettu asiamiesposteihin ruokakauppojen yhteyteen

kaupat eivät pidä h siitä että asiamiespostien ylläpitäjät eivät pidä sitä työstä saatavaa korvausta riittävän suurena tehtävän vaativuuteen nähden ja sikäli yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä on vielä paljon tekemistä

sitten tietenkin on se suuri kysymys että kun kilpailua avataan enemmän ja enemmän niin meidän täytyy aina kuitenkin huolehtia myös se miten alueilla joilla kilpailu ei toimi markkinatalouden ehdoin turvataan ne samanlaiset palvelut

kun baariyrittäjä lopetti yrityksen ja asiamiespostikin katosi niin ei ollut kiinnostuneita yrittäjiä pelkästään asiamiespostiksi vaan siihen tarvitaan joku muu yritys kylkeen ja toisaalta posti ei kyllä ollut joustava sen vertaa että olisi sitten halunnut antaa sevettijärven kylälle jonkinlaisen sähköisen pakettikaapin tämähän liittyi siis pakettien saatavuuteen

niinpä siinä murroksessa onkin tärkeää huomioida digitaalisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus koska nyt ne eivät kyllä kaikkialla toimi ja etenkin pitkien etäisyyksien alueilla ne toimivat aika kehnosti ja kun siellä niitä kaikista eniten tarvittaisiin niin on tärkeää kyllä että valtiovalta myös tässä sitten tukee sen digitalisaation saavutettavuutta

sotilaallinen kriisinhallinta on osa kriisinhallinnan kokonaisuutta ja tähän osaan kuuluvat myös nämä euroopan unionin taisteluosastot joista tänään keskustelemme

kansainväliset kriisinhallintaoperaatiot ja niihin valmistautuminen kuten nyt kyseessä olevien taisteluosastojen kohdalla parantavat tietyllä tavalla myös kansallista puolustuskykyämme kun reserviläiset ja kantahenkilökunta pääsevät harjoittelemaan myös kansainvälisessä toiminnassa

tässä mielessä eun nopean toiminnan taisteluosastotoiminta on myös hyödyllistä suomelle vaikka tähän mennessä taisteluosastoja ei onneksi olekaan käytetty vastauksena mihinkään konkreettisiin kriisitilanteisiin

valmiusvuoroissa ollutta suomalaishenkilöstöä on myöhemmin käytetty erilaisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja myös jatkossa suomella täytyy olla tarvittaessa kyky toimia nopeastikin eun sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa

arvoisa rouva puhemies

kyllähän tässä maa ja metsätaloussektorin alalla näkyy kirkkaasti se hallituksen tavoite biotaloudesta ja kaikesta kestävästä luonnonvarojen kehityksestä ja käytöstä

ei ole välttämättä löytynyt yhteistä poliittista tahtoa tai taisteluosastosta päävastuussa ollut valtio ei ole suostunut kantamaan operaatiosta syntyvää taloudellista taakkaa

haluaisin kiittää ministeriä ensinnäkin kesäisestä vierailusta tornionjoella yhdessä ruotsin kollegan kanssa ja niinpä kysymykseni tietenkin liittyy lohiregaleen yllättäen ja siihen miten voi olla edelleenkin mahdollista että suomen valtio tällaista satoja vuosia vanhaa kruununoikeutta käyttää kun ei sitä edes ruotsissa enää valtiolla ole

mikä on lohiregalen tilanne ja missä vaiheessa tämä juha joonan tutkimus jota maa ja metsätalousministeriö on rahoittanut meinataan tuoda sitten maatalousvaliokunnalle ja sitä kautta keskusteluun lohiregalen tulevaisuudesta ja sen purkamisesta

arvoisa puhemies

järjestelmän ongelmat eivät ole syy luopua eun taisteluosastoista vaan kehittää niitä edelleen osana eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa

lukuun on erittäin tervetullut lisä rikollisella toiminnalla hankitun omaisuuden menetetyksi tuomitsemiseksi ja sitä kautta myös harmaan talouden torjumiseksi

tässä esityksessähän pyritään laajentamaan mahdollisuuksia laajennetun hyödyn menetetyksi tuomitsemiseen ja ymmärretysti vain tuomittu rikoksentekijä tai rikokseen osallinen henkilö tai henkilö jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty voi joutua näiden menetysseuraamusten kohteeksi

kun katsotaan laajasta näkökulmasta viime vuosina eun huomiota ja resursseja ovat vieneet talousongelmat ja pakolaiskriisi eikä yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen ole ehditty panostaa samalla lailla kuin olisi ollut syytä

laajennetulla hyödyn menettämisellä pyritään siihen että rikollisella toiminnalla hankittu omaisuus joka ei liity johonkin nimenomaiseen rikokseksi tuomittuun tekoon voidaan tuomita siis valtiolle menetetyksi

suomi on lähettänyt osastoja eun taisteluosastovalmiusvuoroon jo itse asiassa viisi kertaa aikaisemminkin elikkä kysymyksessä ei ole mikään uusi asia kohdallamme

tämä tarkoittaa että tietyin edellytyksin vastaaja on velvollinen osoittamaan hänellä olevan omaisuuden alkuperän jos syyttäjällä on syytä olettaa sen olevan peräisin rikollisesta toiminnasta

tärkeää on huomata että todistustaakka koskee vain omaisuuden alkuperää ei syyllisyyttä kukaan ei siis joudu käänteisen todistustaakan takia todistamaan itseään vastaan

on onni jos tulevaisuudessakaan taisteluosastoille ei tule tositilanteen käyttötarpeita mutta silti suomen täytyy toimia siihen suuntaan että taisteluosastot olisivat todella käytettävissä siinä tapauksessa että tarve kriisissä jossakin päin syntyisi

esityksessä oli oikeudellisia näkökohtia joita myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan käsitteli mutta molemmat valiokunnat niin perustuslaki kuin lakikin tulivat siihen tulokseen että tietyin edellytyksin käännetty todistustaakka on mahdollinen toteuttaa

se että rikollisella toiminnalla ansaitun omaisuuden voi menettää valtiolle antaa signaalin rikollisille siitä että laiton vaurastuminen ei ole hyväksyttävää yhteiskunnassamme

tämä kaivoslain kullanhuuhdontaa koskeva lakiesitys on käytännönläheinen ja se on toivottu näillä lapin kullanhuuhdonta alueilla

se keventää siihen liittyvää lupabyrokratiaa ja mielestäni kuitenkin ottaa samalla huomioon ympäristötekijät alkuperäiskansan ja muut elinkeinot

tässä lakiesityksessähän ehdotetaan siis kullanhuuhdonnan enimmäispinta alan kasvattamista kahdella hehtaarilla ja sitten kullanhuuhdonnan jatkolupien pidentämistä kymmeneen vuoteen

jokainen voi pohtia sitten kuinka suurta jälkeä siihen maaperään tehdään kun lapiolla kaivetaan sen ennallistaminen ei mielestäni ole mitenkään kovin vaikeaa tai monimutkaista lapiokaivuun osalta

aluetaloudellisesti tämä on erittäin merkittävä asia ja lappi on sen verran iso maakunta että siellä kyllä pystyvät koskemattomat luonnot ja eri elinkeinot elämään rinnakkain

tässä on puhuttu arvoisa puhemies näiden matkasynnytysten kasvusta ja ei varmastikaan voi olla tavoite että matkasynnytykset kasvaisivat myös pohjoisessa kun ne nyt ovat kasvaneet ainoastaan etelässä mikä kyllä sekin on hirvittävän valitettavaa

mutta täytyy tietenkin ottaa huomioon että jos synnytykset lähtevät joistakin keskussairaaloista niin kyllähän se välittömästi vaikuttaa siihen muuhunkin päivystykseen se vaikuttaa naistenosastoon se vaikuttaa ihmisten hakeutumiseen sille alueelle se vaikuttaa lastenosastoon kyllä se on myös semmoinen kierre jolla voi olla erittäin suuria keskittäviä vaikutuksia

toivon tietenkin että nyt kun tulee sote uudistus ja itsehallintoalueet niille annetaan hyvin paljon omaa valtaa että myös sitten nämä synnytysasiat menisivät sinne itsehallintoalueille päätettäväksi ja näin ollen näitä poikkeuslupia olisi yksinkertaisinta jatkaa

arvoisa rouva puhemies

ja juurihan täällä ministerit ovat sanoneet että siinä vaiheessa kun tämä harmaan talouden torjunnan strategia tulee eduskuntaan käsitellään myös lisäresurssit mitä se myös budjettikysymyksenä vaatisi

siihenhän varmasti liittyy tämän hallituksen suurin kritiikki tänä vuonna mitä ollaan saatu että miksi tehdään näin suuria leikkauksia mutta toisaalta tasapainottamistoimia on täytynyt tehdä että päästään luomaan uutta kasvua ja kehitystä

haluan myös nostaa esille tämän että tänäkin päivänä toisessa käsittelyssä on tosiaan tämä käännetty todistustaakka joka on erittäin suuri askel siihen että talousrikollisia saadaan kiinni

ne linjaukset mitkä tehtiin hallitusohjelmassa viisi kärkihanketta työllisyys ja kilpailukyky osaaminen ja koulutus hyvinvointi ja terveys biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatiokokeilut ja normien purkaminen kyllähän tästäkin raportista käy ilmi ja tulee selville se että myös hirvittävän paljon asioita on saatu eteenpäin

meinataanko myös pohjoismaista yhteistyötä jatkaa

se kritiikki mitä monesti sanotaan että hallitus ei riittävästi tee ei ehkä ole aina ihan uskottavaa kun kuitenkin kritisoidaan leikkauksia ja sitten toisaalta kritisoidaan etteivät nämä isot asiat mene eteenpäin

täältä näkyy myös vaikka tämä kysymys maakuntauudistuksesta valtavan suuri ja historiallinen asia suomessa ja jos se saadaan kun se saadaan eteenpäin niin suomikin vihdoin astuu kansainväliseen aikaan myös maakuntatason rakenteessa

tämä vuosikertomus kyllä sisältää valtavan määrän mielenkiintoista tietoa ja on tärkeää että siihen sitten tarkastusvaliokunta ja muut valiokunnat osaltaan hyvin perehtyvät

arvoisa rouva puhemies

kyllä väistämättä tulee mieleen se että tämä kuvaa hyvin sitä meidän nykyistä työmarkkinakenttäämme ja sitä nykyistä aikaa missä elämme

sikäli kyllä minusta myös sitä sosiaaliturvakeskustelua täytyy tässä kuljettaa jatkuvasti rinnalla miten me mahdollisimman parhaalla tavalla voimme yhdistää työelämän ja sosiaaliturvan ja siihen kyllä aloitteen tekijät kiinnittävät huomiota ja toivon myös että valiokuntakäsittelyssä kiinnitetään huomiota siihen miten sitten tämmöisille jotka tekevät lyhyitä pätkätöitä kuitenkin turvattaisiin loma ja sairauskorvaukset

arvoisa rouva puhemies

kun ukrainan kriisi on jatkunut jo vuosia eikä muutama vuosi sitten oikeastaan kukaan osannut edes arvata miten jännitteiseksi tilanne euroopan ja venäjän välillä jälleen menee niin silti meidän täytyy aina elää venäjän kanssa vaikka emme kaikista toimista pitäisikään

pakotekausi päättyy tämä kierros tammikuussa ja kysyisinkin pääministeriltä ja ulkoministeriltä minkälaista valmistelua sitten käydään tammikuun jälkeisestä ajasta

arvoisa puhemies

hallitusta on syytetty pakkomielteisestäkin velanoton karttamisesta jossa ei katsota tarpeeksi kauas jolloin velanotto sitten maksaisi itsensä takaisin

ja velkaa otetaan silloin kun katsotaan parhaaksi vaihtoehdoksi se että sillä saadaan tuloksia aikaan mutta ei ole minusta reilua ylisukupolvisuutta ajatellen että jätettäisiin talouden alijäämän ongelma ainoastaan velalla kattamiseen

nämä rahat todellakin tulevat tarpeeseen asian parissa työtä tekeville viranomaisille joiden resurssit eivät mitenkään tällaisessa aika poikkeuksellisessa tilanteessa muuten riittäisi asianmukaisiin järjestelyihin ja sujuvaan turvapaikkaprosessiin

tämä on tietenkin ikävä asia että me joudumme sitä jo nyt heti käsittelemään mutta kyllä se on kuitenkin myös välttämätön asia että kaivostoimintaa voitaisiin jollain tavalla koettaa turvata ja jatkaa

eilen kotipaikkakunnallani torniossa avattiin poikkeuksellisesti suomessa ensimmäistä kertaa järjestelykeskus nopeuttamaan turvapaikanhakijoiden rekisteröitymisprosessia

arvoisa rouva puhemies

keskuksessa kuvataan henkilöt otetaan sormenjäljet rekisteröidään ja tavoitteena on että kahdessa vuorokaudessa heidät viimeistään voitaisiin siirtää eteenpäin vastaanottokeskuksiin

se on aina ollut meidän tavoitteemme ja se on sitä myös jatkossa ja sitä kohti koetamme tehdä työtä vaikka taloudellinen tilanne onkin tällä hetkellä erittäin vaikea

tietenkin on tärkeää että kotouttamisprosessi sujuisi mahdollisimman hyvin ja varhain ja ne henkilöt jotka jäävät suomeen voisivat sopeutua ympäristöön ja yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin

mutta myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palauttaminen on tärkeä osa tätä koko kokonaisuutta

kehityspolitiikka on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja suomella on pitkät perinteet vastuullisena ja osaavana kehityspolitiikan toimijana

tällä olisi tarkoitus pitää yllä keskeytyksettä toimintaa josta toivon mukaan tulevaisuudessa päästään sitten selvyyteen

kehityspoliittinen selonteko avaa hyvin suomen kehitysyhteistyön painopisteitä jotka ovat perusteltuja kuten ulkoasiainvaliokuntakin tässä yksimielisessä mietinnössään toteaa

kansalaisten keskuudessa on valitettavasti jonkin verran ollut vastakkainasettelua sen suhteen miksi turvapaikkahakemusten käsittelyyn laitetaan lisää resursseja kun samalla leikataan julkisesta taloudesta muutoin huomattaviakin summia mutta kyllä nämä ovat välttämättömiä panostuksia että me voimme pitää tilanteen edes jollain lailla hallinnassa järjestelmällisesti ja asiallisesti saada turvapaikkaprosessit käsiteltyä ja myös noudattaa niitä kansainvälisiä sitoumuksia joihin olemme sitoutuneet

on monia syitä miksi säätiö on vaikeuksissa ja miksi pietarin ja samoin moskovan suomalaisten koulujen oppilasmäärät ovat pienentyneet erittäin dramaattisesti

on tutkittua tietoa että yksi vakaan yhteiskuntakehityksen ja vaurastumisen edellytyksistä on se että naiset ja tytöt pääsevät kouluun ja parantamaan yhteiskunnallista asemaansa

eihän kukaan osannut ajatella vaikkapa viime keväänä minkälaiseen tilanteeseen suomi ja eurooppa tämän asian suhteen joutuvat

valiokunta aivan oikein huomauttaa että enemmän pitäisi kyllä vielä huomioida myös naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja sitä vastaan toimia

on tervetullutta että eu pystyy luomaan jonkinlaisia konkreettisia auttamisen välineitä että pystyisimme hallitsemaan tätä turvapaikkakriisiä ja näin patoamaan niitä hallitsemattomia muuttoliikevirtoja

tärkeintä tässä onkin tietenkin se että se on nyt viranomaisten hallinnassa eikä kukaan myöskään kuvittele että suomi tai ruotsi tai tanska tai mikään euroopan maa yksin pystyy tämän turvapaikkakysymyksen ratkaisemaan

toisekseen kehitysmaiden oman talouskehityksen tukeminen on erittäin suuri osa yhteiskunnan kokonaiskehityksen kannalta ja sitä on aivan hyvin käsitelty kehityspoliittisessa ohjelmassa

siihen tarvitaan globaalin tason ratkaisua siihen tarvitaan ykn parempaa resursointia lähtömaissa naapurimaiden pakolaisleireillä ja ennen kaikkea siihen tarvitaan eu maiden keskinäistä yhteistyötä ja eurooppalaisia ratkaisuja

varoja on tarkoitus mennä suoraan ruoka apuun terveyspalveluihin koulutukseen ja näistä sitten eu maat maksavat omassa suhteessa mutta ehkä pitäisi päästä keskusteluissa jo myös siihen miten voitaisiin väliaikaisesti korottaa meidän kiintiöpakolaisten määriä suoraan ykn pakolaisleireiltä ottamalla

tämä heijastelee tietenkin myös sitä kehityspolitiikan suurta linjaa jossa yhä enenevässä määrin siirrytään yksisuuntaisesta suorasta raha avusta kohti kahdenvälisiä kumppanuuksia joissa korostuvat yhteistyö ja yhteisvastuu

silloin voitaisiin sulkea näitä laittomia euroopan unioniin tulevia reittejä eun ulkorajat silloin pitäisivät ja me saisimme pidettyä schengen järjestelmän pystyssä

lisätalousarvioesitys on varsin tarpeellinen ja perusteltu

globaaliongelmat koskettavat jo nimensäkin perusteella sekä rikkaita että köyhiä valtioita ja vaativat tämän takia yhteisiä panostuksia

pidän erittäin tärkeänä että kehitysmaiden elinkeinoja kehitetään ja että me pystymme tarjoamaan niihin suomalaista osaamista avuksi

arvoisa puhemies

tätä tavoitetta voidaan edistää niin kehitysmaiden veropohjaa ja veronkantokykyä vahvistamalla kuin taistelemalla vaikkapa korruptiota vastaan

eilenkin täällä salikeskustelussa kun puhuimme suomalaisesta harmaan talouden torjunnasta ja veronkierron estämisestä niin kyllähän meillä on esimerkiksi nimenomaan näiden edistämisessä erittäin suurta osaamista aivan maailman huipputasolla niin että voimme myös tätä puolta tarjota kehitysyhteistyön osana

nimittäin nämä suuret veteen energian saatavuuteen luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät kysymykset ovat kyllä sellaisia jotka tulevaisuudessa valitettavasti yhä enemmän yhä useammin todennäköisesti tulevat olemaan jonkinlainen konfliktin osasyy